valiokunta pitää hakijan oikeusturvan kannalta keskeisenä että päätöksen perusteena olevat seikat kuten lääketieteelliset arviot ilmenevät riittävän yksityiskohtaisesti päätöksen perusteluista

arvoisa herra puhemies

mutta se että esitys saattaa apurahojen saajat niin ansiosidonnaisen eläke sairausvakuutus tapaturmavakuutus kuin kuntoutusetuuksienkin piiriin on iso ja merkittävä asia

ensinnäkin tämä muutos sairausvakuutuslakiin ja opintotukilakiin koskettaa vuositasolla enintään muutamaa sataa opiskelijaa

te teette arvovalinnan ja se arvovalinta on sen kaltainen että väite kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten huolenpidosta ei pidä kyllä paikkaansa

valiokunta katsoo myös että perusteluista tulee ilmetä miten erilaisia seikkoja on painotettu ja arvioitu jolloin hakija voi perustelujen valossa paitsi harkita muutoksenhaun tarvetta myös esittää oman käsityksensä ja mahdollisen lisäselvityksen perusteluissa esiin tuoduista seikoista

palvelusetelillä hankittavissa palveluissa asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa

valiokunta pohti asian käsittelyssä myös sitä vaihtoehtoa että asiakkaan maksettavaksi jäävä osuus otettaisiin huomioon laskennallisella perusteella vastaavasta kunnallisesta palvelusta perittävän asiakasmaksun suuruisena kartuttamaan tätä maksukattoa

mutta ainakin keskustalaiselle kansanedustajalle tämä periaate tässä asiassa on vähintään yhtä tärkeä ellei tärkeämpi kuin näitten muutaman sadan opiskelijan elämäntilanteen parantaminen ja heidän opiskelumahdollisuuksiensa esiin tuominen

tässä tilanteessa ja harkinnan pohdinnan jälkeen valiokunta päätyi siihen että valiokunta katsoo että maksukattojärjestelmää uudistettaessa on tarpeen selvittää miten palvelusetelin omavastuuosuus voitaisiin huomioida maksukaton kertymässä siis esitämme lausumaa joka velvoittaa hallituksen näiltä osin toimimaan

lääketieteellisten seikkojen lisäksi päätöksessä on otettava huomioon esimerkiksi hakijan ammattiin ja koulutukseen liittyviä seikkoja joita koskevien tietojen kattavuus vaikuttaa asian ratkaisuun

jokainen laki täällä ed

kyllönen toivoi sitä aikaa jolloin voitaisiin sirpaleitten sijaan tehdä kokonaisia ratkaisuja niin että tulisi kerralla valmista jokainen sirpale kuitenkin sisältää periaatteen tai sen ainakin tulisi sisältää joitakin periaatteita joihin nuo päätökset pohjaavat

lääketieteellisten seikkojen arviointi ja kuvaaminen päätöksessä riittävällä ja objektiivisella tavalla on keskeisen tärkeä päätöksen ymmärrettävyyden kannalta

kun kunta järjestää lakisääteisen palvelun palvelusetelillä on kyse setelin antaneen viranomaisen lakisääteisen julkisen tehtävän järjestämisestä

on ollut eduskunnan yhteinen asia vuosikaudet riippumatta hallitusoppositio asetelmasta se että sosiaaliturvan muutoksenhausta huolehditaan

perusteluilla on merkittävä vaikutus myös muutoksenhakumahdollisuuksien käyttämiseen

samoin niitten tulisi sisältää jonkun näköinen suunta mihin ollaan menossa ja mielellään tietysti niin että ainakin me jotka haluamme että ihmisten elämäntilannetta voitaisiin parantaa se suunta olisi myönteinen

palvelujentuottajan katsotaan toimivan kunnan lukuun toteuttaessaan palvelusetelissä tarkoitettua tehtävää

riittävillä ja asianmukaisilla perusteluilla voidaan vähentää tarvetta muutoksenhakuun ja lisätä luottamusta päätösten oikeellisuuteen

koska palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa laadittavat asiakas ja potilasasiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja tulee kunnan palvelujentuottajia hyväksyessään kiinnittää huomiota myös näiden kykyyn käsitellä asiakkaiden tietoja

kun lukee sosialidemokraattien valiokuntaryhmän jättämän vastalauseen kun lukee sosialidemokraattien valiokuntaryhmän allekirjoittaman vastalauseen jossa on muittenkin puolueitten edustajia ja kun on kuullut ed

tämä on perusteltu ensinnäkin siitä lähtökohdasta että tätä kautta tämä apurahansaajien tilanne on pystytty eläkejärjestelmään ja myel järjestelmään saamaan eli perusteena on näiltä osin tekninen syy

valiokunta pitää välttämättömänä että päätösten perustelujen tosiasiallista muuttamista ja lainmuutosten vaikutuksia muun muassa valitusten määrään ja käsittelyaikoihin seurataan myös käytännössä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

valiokunta toteaa että palvelusetelijärjestelmän laajentamisen vuoksi liittyen sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lakiin meillä on sellainen voimassa oleva laki ollut muutaman vuoden jossa pyritään valtakunnalliseen tietorekisteriin rekisteri tulee saada mitä pikimmin valmiiksi ja toisekseen sen tulee olla käyttökelpoinen niin julkisten kuin yksityistenkin palveluntuottajien osalta

esityksen tavoitteena on varmistaa että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen tarpeen kasvuun ja että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllisten tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali ja terveyspalvelujen avulla

tässä kauniisti todetaan että tällä vähennetään perijöitten määrää niitä jotka toimijoina toimivat näitten maksujen osalta

lisäksi valiokunta toteaa että myös palvelujentuottajista on tarkoituksenmukaista pyrkiä luomaan palvelusetelijärjestelmän toteutuessa käyttökelpoinen valtakunnallinen rekisteri

mutta tämän lain valmistelu ensinnäkin valmisteluna herättää kysymyksiä lähtien siitä mitä tämä perinnän siirto tulee maksamaan

uudella lailla halutaan tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia terveyttä toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä osallisuutta

tällä tarkoitan sitä että te olette allekirjoittaneet lausuman

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen jossa vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajien omavastuuaika lyhennetään vastaavaksi kuin muilla työkyvyttömyyden vuoksi sairauspäivärahaa saavilla

esityksen tavoitteena on siirtää iäkkäille henkilöille järjestettävien sosiaali ja terveyspalvelujen painopistettä laitoshuollosta kotiin annettaviin ja kodinomaisissa asuinympäristöissä toteutettaviin palveluihin sekä vahvistaa iäkkäiden henkilöiden oikeutta laadultaan hyviin sosiaali ja terveyspalveluihin

jatkossa kysymys kuuluu ja tähän liittyen valiokunta on liittänyt lausuman jossa valiokunta toteaa

niillä luvuilla jotka olen itse matkan varrella nähnyt tai kuullut on yhden nollan ero ja se nolla on tässä kohdassa merkitsevä numero

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut että on epäjohdonmukaista jos palvelusetelin arvon määräytymisestä saa tehdä oikaisuvaatimuksen ja tämän jälkeen hakea muutosta valittamalla hallinto oikeuteen mutta muissa palvelusetelin saamista koskevissa kysymyksissä muutoksenhaku on kokonaan kielletty

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuudet laajentaa apurahansaajien vakuuttamisvelvoitetta niin että peräkkäiset yhteenlaskettuina vähintään neljän kuukauden mittaiset apurahat tulisivat pakollisen vakuuttamisen piiriin

laissa säädetään myös pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyydestä ja iäkkäille puolisoille annettavasta mahdollisuudesta asua yhdessä

toisekseen edustaja virtanen lähti salista pois tämähän on hallitusohjelman mukainen teksti mutta tässä näkyy se että jos hallitusohjelmassa tekstit ja eurot eivät kohtaa niin tässä on kohta jossa kaksi työryhmää jotka ovat hallitusohjelmaa kirjoittaneet eivät ole verranneet tekstejä toisiinsa

siksi valiokunta on katsonut että silloin kun kunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelit valitusoikeuden avaamista myös palvelusetelin myöntämistä koskevissa asioissa on syytä harkita

kun on aloja joilla yhden jakson pituus voi olla kaksi viikkoa seuraavan kuukausi seuraavan kolme viikkoa ja niin edelleen

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo että esitys heijastaa ja omalta osaltaan edistää asenteiden muuttumista aikaisempaa myönteisemmiksi ikääntymistä ja sen mukanaan tuomia palvelutarpeita kohtaan

menemättä tähän asiaan tämän syvemmälle tänään koska tähän palataan ensi viikon tiistain välikysymyskeskustelussa otan samansuuruisen ellei vieläkin suuremman asian esille asian jota on odotettu

asiallisesti ottaen kysymys on esimerkiksi siitä että valitusmahdollisuus on tarpeen viranomaistoiminnan asianmukaisuuden ja muun tasapuolisuuden valvomiseksi

määritelmistä

toisaalla sanotaan että yrittäjyyttä erityisesti pienyrittäjyyttä tulee helpottaa pienyrittäjän byrokratiaa tulee vähentää ja tässä tullaan tilanteeseen jossa alkaa tulla joka kuukausi yksi kirje lisää

perustuslakivaliokunnan esiin ottama muutoksenhakuoikeuden laajentaminen edellyttää sosiaali ja terveysvaliokunnan näkemyksen mukaan laajempaa selvitystä asiasta eikä sitä ole tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä toteuttaa tämän lainmuutoksen yhteydessä

se oli valiokunnan tahto eikä siitä ole valiokunnan jäsenenä edelleenkään sanaakaan peruuttamista mutta on siinä muuten aste ero siinä mitä te sanoitte äsken täällä puheessanne ja siinä lausumassa jonka te olette täällä allekirjoittanut

sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa että nyt esitetty uudistus sinällään on merkittävä parannus apurahansaajien tieteen ja taiteen tekijöiden sosiaaliturvaan

on odotettu sitä että hallitus linjaa sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuutta niin hallinnon järjestämisen kuin sitten rahoituksenkin osalta

kuulostaa pieneltä mutta jos iso tavoite on vähentää pk yritysten byrokratiaa niin tämä laki tultuaan hyväksytyksi näin ei tee

hallitusohjelmasta löytyy selkeä kirjaus siitä että tämä hallitus tulee tekemään tämän asian osalta esityksiä

nimittäin tämä tavoite että vähimmäispäiväraha saataisiin omavastuuajan osalta samalle viivalle ansioperusteisten sairauspäivärahojen kanssa se on yksi asia jota kannattaa ajaa

tämä joukko joka näitten ketjuttamisten jälkeen kenties tulisi sosiaaliturvan piiriin on arviolta joitakin satoja tieteen ja taiteen tekijöitä

tosin toisaalla hallitusohjelmassa on kirjattu ja viime viikkojenkin julkisen keskustelun viime päivien julkisen keskustelun ja ainakin osan eduskuntapuolueista mukaan asian ratkaisu on että kun saadaan kuntakartta ja kuntarajat muutettua niin siitä se maailma sitten valmistuu

se minua kiinnostaa ja niin kauan kuin tätä työtä teen tämä on yksi muistipaikalla oleva asia jonka aion itselleni vielä matkan varrella selvittää että tien kahta tutkan ohitettu

tästä meillä ei sen tarkempaa lukua tässä vaiheessa ole mutta valiokunta edellyttää että tämä asia nyt selvitetään ja keskeistä on se että se tapahtuu yhteistyössä tieteen ja taiteen tekijöitten järjestöjen kanssa

omalla kohdallani sata komitea ei ole vielä muuttunut kirosanaksi mutta minulla on pientä toivoa ainakin vielä kun sata komitean lopputulema ja raportti ei ole käsittelyssämme kun se ei ole tullut

sosiaali ja terveydenhuollon rapautuminen on tapahtumassa tavalla jota ei ole ihan helppoa ottaa kiinni ellemme me pysty tekemään päätöksiä ellei hallitus pysty tekemään esityksiä

yleiskeskusteluun kun päätettiin ryhtyä yksityiskohtaisen käsi

kuten säännöksen perusteluissa todetaan ei iäkkään henkilön käsitettä ole mahdollista määritellä ilman numeerista ikärajaa niin yksiselitteisesti että tulkintaongelmilta vältyttäisiin

mustajärvi kantaa otti ja oman esityksensäkin teki

lähtökohtahan tässä laissa on se että hallituksen esityksen mukaan vakuuttamisvelvollisuus koskee vain suomesta maksettavia apurahoja

säännöstä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon lain tarkoitus ja suosittava lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittua asiakasmyönteistä tulkintaa siten että ensiarviossa tukeudutaan henkilön omaan käsitykseen toimintakyvystään ja palvelujen tarpeestaan

esitin nuo kolme kysymystä ja palautan perjantain keskustelusta sen verran omaa puheenvuoroani tähän tämänpäiväiseen keskusteluun että kysyn oletteko te todella sitä mieltä arvoisat sosialidemokraatit että syyperusteinen sosiaaliturva ja työtulo pitäisi laajemminkin yhteensovittaa

päivänä elokuuta kuluvana vuonna

hän vaihtoi tehtävää

mustajärven täällä esittämä saamelaiskysymys on nostettu meidän mietinnössämme esiin

lopuksi totean että valiokunnan mietinnössä on kaksi vastalausetta joista toinen esittää että tämä koko lakiesitys hylätään ja toinen sisältää muutaman

valiokunta korostaa ettei rajanveto saa johtaa siihen että asiakas jää perusteettomasti lain soveltamisalan ulkopuolelle

se on ongelmallinen mutta niin kauan kuin lainsäädännön pohja on se että puhutaan suomessa maksetuista apurahoista kun esimerkiksi täällä on professori pulliainen salissa tällä hetkellä hän tietää että hänen kollegoitaan on lukuisa joukko jotka työskentelevät ulkomaalaisten apurahojen varassa tämä ongelma jonka ed

pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon periaatteista

se oli esitys jonka jälkeen ainakin itselleni selkisi se että hallituksessa ja hallituksen vastuuministereillä on käsitys siitä mitä ei tehdä

mustajärvi nosti esiin ja johon valiokuntakin on mietinnössään viitannut ei ole yksin saamelaisten ongelma vaan osan tieteen ja taiteen tekijöistä ongelma

ensisijainen pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamistapa voi perustelujen mukaan olla omaishoidon tuki jos iäkkään lähipiiriin kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö joka on halukas ja kykenevä ryhtymään omaishoitajaksi

minimivaatimus on että kun kunnille on luvattu kuntakarttaharjoituksesta kuuleminen tämä sosiaali ja terveydenhuollon hallintojärjestämismalli on käytössä kun kunnat omat lausuntonsa antavat

kun meidän lähtökohtamme on se että on kysymys kotimaassa maksetuista apurahoista tieteen ja taiteen tekijöitten apurahoista niin siihen että me lähtisimme oman toimivaltamme ulkopuolelle ei ole tässä vaiheessa haluttu lähteä

no meidän vastauksemme oli täysin selvä

meillä on vielä aikaa mutta se aika tiimalasissa kuluu

me emme saa antaa meidän julkisen terveydenhuollon sosiaalitoimen rapautua

tästäkin toteamme että tämä asia on katsottava mitä sille jatkossa voitaisiin tehdä mutta kun yksi keskeinen periaate on tässä se että apurahan määrä ei laske sen vuoksi että sosiaaliturvaa maksetaan niin me emme nyt sitten tässä vaiheessa ole näiltä osin edenneet

arvoisa herra puhemies

on kaunista kuunneltavaa tämä keskustelu miten me keskustalaiset olemme saaneet neuvoja siitä miten asiat pitäisi hoitaa ja toisekseen erityisesti lämmittää se että meidän esityksiämme ja meidän ajatuksiamme on luettu

ei tietysti valmista tarvitse ollakaan mutta kun takanamme meillä keskustalaisilla ovat nuo moitteet ja väitteet jopa siitä että me olemme kaatamassa koko järjestelmän niin kyllä tämä aavistuksen verran omituiselta tuntuu

työttömyysturvan osalta tässä ehdotetaan työttömyysturvalakia tarkistettavaksi siten että että mölvakuuttamisvelvollisiaapurahan rahan saajia pidettäisiin työttömyysturvassa että koki ettei myel vakuuttamisvelvollisia apurahansaajia pidettäisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuina yrittäjinä

sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisen lisäksi valiokunta korostaa ulkoilun ja liikunnan merkitystä sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin edistäjänä

valiokunta pitää tärkeänä että säännöksen perusteella iäkkäille avio ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä molempien niin halutessa myös sen jälkeen kun toinen heistä tai kumpikin tarvitsee pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa muualla kuin aikaisemmassa kodissaan

turvallisuus ja turvallisuudentunne on yksi keskeisimpiä asioita ja edellytys sille että voi asua kotona

opiskelijan sairauspäiväraha tulisi laskea todellisten tulojen siis opintorahan ja työtulojen perusteella

tämä on todettu erikseen että ei pidettäisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuina yrittäjinä koska tästä seuraa esimerkiksi peruspäivärahan tarveharkintaan liittyen tekijöitä joita tämän lain säätämisen yhteydessä on haluttu tieteen ja taiteen tekijöitten osalta lieventää

edustaja backmanilta kysyisin jos hän olisi salissa

turvallisuudentunne siitä että tilanteessa jossa omat voimat eivät riitä tai syntyy joku tilanne elämässä joka vaatii toisen apua se apu on saatavilla turvallisuudentunne siitä että se elämänhallinta on olemassa että ruoka on lämmintä ja katto on pään päällä

me olemme tilanteessa jossa iso kuva on se että me tarvitsemme jokaisen suomalaisen myös hieman varttuneemman

valiokunta näiltä osin toteaa että työttömyysturva asia tulee ratkaista jatkoselvittelyjen ja valmistelujen yhteydessä

iäkkään henkilön palvelujen turvaaminen edellyttää kattavaa palvelutarpeiden selvittämistä jossa arvioidaan sosiaali ja terveyspalvelujen lisäksi myös hänen hyvinvointiaan toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve

yksi iso kysymys yhteiskunnassa on se miten saamme nuoret aikaisemmin työelämään

me tarvitsemme jokaisen työpanoksen

kaiken kaikkiaan työmarkkinatuen tarveharkinta on nyt lähiviikkojen ja kuukausien aikana valmistelutyössä esillä mutta kun epäkohtia tästä haetaan niitä kolme on otsikkotasolla löydettävissä ja tämä työttömyysturva yhdeksi sellaiseksi jää

tämä esitys ja tämä käsittely ei ole koko maailmaa valmistava sen tiedän mutta niin kuin aloitin sirpaleista muodostuu kokonaisuus ja niitten sirpaleittenkin tulisi perustua johonkin

turvallisuudentunne muodostuu useista eri asioista asioista joihin hallitus muuten ihan oikeasti pyrkii vaikuttamaan niin että mahdollisimman monen ikääntyvän ihmisen kotona asumisen edellytykset täyttyisivät ja sitä yritetään tukea

valiokunta korostaa että selvittämisessä tulee ottaa huomioon iäkkään henkilön toivomukset mielipide etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuurinen taustansa

oletteko te todella sitä mieltä kun yksi tekijä jonka väitetään olevan pidentämässä opintoja on se että käydään töissä että te lähtökohtaisesti hyväksytte tämän tilanteen

totean valiokunnan puheenjohtajana että tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

palvelusuunnitelmaa laadittaessa on neuvoteltava iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa läheisensä tai edunvalvojansa kanssa vaihtoehdoista tarvittavan sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden muodostamiseksi

ensisijaisen toimeentuloturvan pitäisi olla niin korkea että muita tuloja ei tarvitsisi siihen että omaa elämäänsä pystyy elämään vaatteet ostamaan ruokaa syömään ja niin edelleen

asia yksi

palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä henkilön toimintakyvyn muutosten aiheuttaessa muutoksia palvelutarpeeseen

aivan aluksi totean että tämä aloite päivystysasetuksen tai tässä tapauksessa lain muuttamisesta niin että päivystysasetus tulisi muuttaa sen lain mukaiseksi on tietenkin tervetullut

päinvastoin niitä harvoja asioita joihin tämä hallitus panostaa ihan uutta rahaa tulee olemaan omaishoidon tukijärjestelmän kehittäminen jotta se olisi nykyistä houkuttelevampi aidosti se vaihtoehto

perustuslakivaliokunta on esimerkiksi lastensuojelulain käsittelyn yhteydessä todennut ettei asiakassuunnitelma ole luonteeltaan sitova asiakirja ja piti aiheellisena muotoilla lastensuojelulain säännökset siten että suunnitelman luonne yhtenä päätöksenteossa huomioon otettavana seikkana käy siitä ilmi

mutta tämä peruskysymys jää aikakirjoihin tämä paperi siitä jos tämä tulee olemaan teidän linjanne myös jatkossa

omaishoitajan jaksaminen sijaispalvelut tai ne palvelut joita omaishoidon hoidettava tarvitsee tilanteessa jossa omaishoitaja itse tarvitsee lepoa tämä on yksi konkreettinen esimerkki johon panostetaan

tällaisia tilanteita vartenhan kansalaisaloitejärjestelmä on luotu ja sitten pitää muistaa tässä yhteydessä käydyn keskustelun eri vaiheissa sekin miten tämä prosessi täällä eduskunnassa etenee

räsäsen ja ed

tämähän on nyt kansalaisaloite jonka tämä täysistunto lähettää valiokuntakäsittelyyn ja valiokunnassa on sitten oma prosessinsa miten tämä asia etenee

erkki virtasen kanssa yhteisen lausuman jossa hallitukselle lähetetään terveisiä että tämä vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajien omavastuuaika lyhennetään

ja se turvallisuudentunteen luominen että palvelut rakennetaan siihen kotona asumisen ympärille mullistaa kääntää koko ketjun niin että se kotona oleminen on se kaikkein tärkein

tarvitaanko tässä jossakin käsittelyn vaiheessa sosiaali ja terveysministeriön asiantuntemusta voisin ennustaa että aika alkuvaiheessa tulette kuulemaan miksi päivystysasetus on olemassa ja miten näitten synnytysten kohdalla on menetelty tai sitten sekin vaihe jossa kysytään mahdollisesti perhe ja peruspalveluministeriltä jotakin voi tulla mutta tätä tuskin kukaan meistä vielä osaa ennakoida

arvoisa herra puhemies

minun oma arvioni vaan on kuluneen vaalikauden aikana ollut se että me kyllä mielellämme tässä salissa puhumme läpi oikealta vasemmalle siitä että pienituloisten elämäntilanteen parantamisen eteen pitää olla valmis tekemään työtä

arvoisa herra puhemies